kysynkin sen vuoksi hallitukselta onko hallituksella tarkoitus vielä seuraavassa budjetissa lisätä rahaa tähän tarkoitukseen

arvoisa puhemies

rahastoa hallinnoisi pohjoismainen investointipankki ja pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiö nefco

arvoisa puhemies

merkittävä näkökohta jota kannattaa punnita ydinvoimainvestointien uusia periaatepäätössuunnitelmia vasten on kysymys siitä miten uusiutuvan energian osuutta voidaan kasvattaa suomessa

ihmettelen niitä populistisia puheenvuoroja tässä salissa joissa vaaditaan ja kehoitetaan kansanedustajakollegoja luopumaan palkkioistaan tai lahjoittamaan ne hyväntekeväisyyteen

suomen lisäksi toistaiseksi myös ruotsi on liittynyt rahastoon jota on peräänkuuluttanut sekä pohjoismaiden ministerineuvosto että parlamentaarinen itämerikonferenssi

tasavallan presidentti ja pääministeri ovat aloitteentekijöitä kansainvälisen itämeri konferenssin järjestämisessä täällä helsingissä helmikuussa

jokaisella on tietenkin oikeus ja mahdollisuus käyttää palkkionsa niin kuin parhaaksi näkee mutta tässä salissa ei mielestäni ole sopivaa kehuskella sillä että antaa lahjoituksen

helcomin toimintaohjelma on tärkein ja kokonaisvaltaisin nykyisistä työkaluistamme itämeren pelastamiseksi minkä vuoksi sillä on suuri merkitys että eu on ottanut suuren osan toimenpide ehdotuksista itämeren alueen strategiaansa

kokemus on osoittanut kiinnostuksen uusiutuvaan energiaan investoimiseen olevan suomessa muita pohjoismaita vähäisempää

kysynkin hallitukselta

taloudelliset kannustimet aurinko ja tuulivoiman sekä muiden teknologioiden kuten älykkäiden energiaratkaisujen kehittämiseksi puuttuvat tilanteessa jossa investoinnit keskitetään ydinvoimaan

helcomin rooli ympäristöalan yhteistyöelimenä ja asiantuntijaelimenä on keskeinen ja onkin myönteistä että vuorovaikutus eri toimijoiden kesken itämeren suojelussa ja helcomissa on aktiivista

edes bioenergiaa meidän tärkeintä uusiutuvaa energiamuotoamme ei ole kehitetty niin nopeasti kuin olisi voinut odottaa

i stället för att ryssland nu ska halka tillbaka till stormaktsfasoner som man trodde att hade begravts efter kalla krigets dagar önskar vi att landets ledning visar moralisk resning

itämeren maiden ja toimivien järjestöjen välistä yhteistoimintaa on syvennettävä ja koordinoitava vielä nykyistäkin paremmin

esimerkiksi pellettien tuotanto ja kulutus on tuskin ollenkaan käynnistynyt suomessa

on hyvä että suomi on todellakin ottanut aktiivisen roolin helcomin toimintaohjelman toimeenpanossa ja jo nyt on ilmoitettu että suomi voi ottaa vastuulleen meriturvallisuutta rehevöitymistä ja sisäistä turvallisuutta koskevien osien johtamisen itämeren alueen eu strategiassa

arvoisa puhemies

seuraavan hallituksen raskaana tehtävänä on velkojen takaisinmaksun aloittaminen tosissaan mutta ruotsalaisen eduskuntaryhmän toiveena on että jo tämä hallitus voi ensi vuonna ryhtyä laatimaan suuntaviivoja valtiontalouden tasapainottamiseksi

suomi saattaa valitettavasti menettää mahdollisuutensa päästä johtavien maiden joukkoon maailmanlaajuisesti voimakkaasti kasvavalla cleatech alalla jossa uusiutuva energiateknologia ja energiatehokkaat ratkaisut ovat keskeisiä

flera lyckade partnerskapsprojekt har genomförts byggandet av sydvästra st petersburgs reningsverk har varit det viktigaste hittills

hallitus on moneen kertaan todennut että cleantech alasta voisi tulla suomen talouden uusi menestysala

edellytykset bioenergiaan tuuli aalto ja aurinkoenergiaan perustuvan pienimuotoisen hajautetun energiatuotannon laajentamiselle ovat periaatteessa erinomaiset suomessa

hallitus asettaa toiveensa työurien pidentämiseen ja tämä on varmasti sekä kestävä että luonnollinen ratkaisu pitkällä aikavälillä keskimääräisen eliniän noustessa ja meidän ollessa aiempaa terveempiä

valtion edun mukaista olisi myös edistää tuulivoimaa ahvenanmaalla missä olosuhteet ovat suotuisat ja rakentamishalu on suuri

i de övriga nordiska länderna utvecklas de nya förnybara energiteknologierna betydligt snabbare än i finland

ongelma lohen osalta suurin ongelma on salakalastus etelä itämerellä ja se pitää kuitenkin sanoa ääneen myös tässä salissa kun annetaan ymmärtää jotain muuta

tarkoituksenahan on ollut elvyttää taloutta ja välttää sellaiset hyvinvointiin kohdistuvat leikkaukset jotka pahentaisivat kriisiä ja saattaisivat monia ihmisiä kestämättömiin tilanteisiin

det har man ännu inte lyckats med

ja sillä symbolisella toimenpiteellä mitä uskon että edustaja korhonen tässä esitti ei ole mitään merkitystä itämeren lohen pelastamiseksi jos ymmärsin oikein mitä edustaja korhonen esitti

hallitusta on syytetty opposition taholta tuloverojen alentamisesta tässä tilanteessa

kysyisin tässä ministeri koskiselta miltä tämä salakalastus etelä itämerellä näyttää ja mitä sille ollaan hallituksen puolelta tekemässä

muiden ryhmien osalta huolehditaan lähinnä vain siitä ettei verotus kiristy

det skulle vara ett stort misstag för finland att försumma den här möjligheten

det är kvalitet i det tillägg finansutskottet har gjort

vaikka kreikka onkin itse syypää siihen että maa on nyt akuutissa kriisissä ei muilla euroalueen mailla ole varaa käskeä kreikkaa selviytymään itse ongelmistaan

ärade talman

todennäköisyys sille että kreikka siinä tapauksessa joutuu selvitystilaan on suuri ja riski sille että siitä seuraa uuden finanssikriisin leviäminen euroalueelle on olemassa

toivoa saa siksi että kaikki euroalueen parlamentit hyväksyvät lainapaketin ja että kreikan parlamentti hyväksyy ne ehdot jotka imf ja euroalueen maat lainan antamiseksi ovat edellyttäneet

arvoisa puhemies

ruotsalainen eduskuntaryhmä on aina korostanut yhteistyön pohjoismaille tuomaa pohjoismaista hyötyä

on luonnollista että suomi ja ruotsi kaksi naton ulkopuolella olevaa naapurimaata eun pohjoisosassa tekevät yhteistyötä turvallisuus ja puolustuspolitiikassa

arvoisa puhemies

tätä esitystä on kyllä vaikea hyväksyä sillä kreikan tukilainan takaisin saamisesta ei ole mitään takuita

yhteisten tehtävien lisäksi siviilikriisinhallinnassa ja sotilaallisessa kriisinhallinnassa sekä rauhanturvatehtävissä on syytä koordinoida ja syventää toimia mahdollisten luonnonkatastrofien öljyonnettomuuksien ydinvoimalaonnettomuuksien tai sellaisten tilanteiden varalle jolloin yhteiskunta lamaantuu energianhuollon pitkäaikaisten ongelmien vuoksi

kannatamme myös lämpimästi laajempaa pohjoismaista kehitysyhteistyön koordinointia ja yhteisiä toimia siviiliyhteiskunnan turvallisuuden vahvistamiseksi kansainvälisen rikollisuuden torjumiseksi ja kyberturvallisuuden vahvistamiseksi

ruotsalaisen eduskuntaryhmän mielestä puolustus ja turvallisuuspoliittisen yhteistyön syventäminen ruotsin kanssa on luonnollinen valinta niin suomelle kuin ruotsillekin tämänhetkisessä tilanteessa

tyvärr tvingades finansutskottet använda en betydande del av sitt rörelseutrymme till att korrigera regeringens misstag med universitetsanslagen

haluamme samanaikaisesti kuitenkin huomauttaa että yhteistyön syventäminen johon kuuluisi työn ja tehtävänjako kriisitilanteissa edellyttää maidemme välistä valtiosopimusta

arvoisa puhemies

tämä on vaativa tavoite erityisesti valtiontalouden alijäämää vasten tarkasteltuna mutta meidän on rikkaana maana pystyttävä pitämään kiinni globaaleista velvoitteistamme vaikka se vaatisikin uhrauksia

naisten ja tyttöjen tulevaisuus afganistanissa on todellakin suurin huolenaihe kun kansainväliset sotilasjoukot lähtevät afganistanista

kysynkin sen vuoksi ministereiltä minkälaisia keskusteluja on tässä vaiheessa käyty muiden pohjoismaiden kanssa koska tässähän muut pohjoismaat ovat myös hyvin aktiivisesti mukana

samtidigt som vi stöder strävanden att utveckla eus säkerhets och utrikespolitik välkomnar vi en öppen diskussion om vad ett natomedlemskap skulle innebära för finland

värderade talman

asko seljavaara kysyi pohjien hapettamisesta ja tosiaan hapettomia pohja alueita on sekä itämeren syvänteissä että saaristossa

toinen asia jota erityisesti haluamme korostaa on yksilön oikeusturva joka edellyttää lisäresursseja sekä poliisitutkintaan syyttäjille tuomioistuinlaitokselle että vankiloille

varmasti yhdessä voimme saavuttaa vielä parempia tuloksia kuin yksin nimenomaan naisten ihmisoikeuksien turvaamiseksi

merenpohjan hapettamista viemällä kylmää hapekasta vettä pohjalle on tosiaan esitetty keinona parantaa meren tilaa

rikostutkinta ja oikeudenkäyntiaikoja on lyhennettävä ja rangaistukset suoritettava sivistyneissä oloissa

pilottihankkeita tästä on menossa tammisaaren saaristossa ja nyt kohta on alkamassa ruotsin rannikolla kolmen vuoden life ympäristöhanke

valiokunnassa esitettiin sekä tätä tukevia että vastustavia mielipiteitä

arvoisa puhemies

värderade talman

omasta mielestäni tässä vaiheessa tulisikin ensin tarkkaan odottaa tuloksia näistä pilottihankkeista ja myös ympäristöseurauksista ympäristövaikutuksista mukaan lukien myös energian kulutus

huolestuttavia merkkejä venäjän demokratiakehityksen pysähtymisestä on myös nähtävillä

vastustamme voimakkaasti venäjän viranomaisten toimintaa kaliningradissa viime viikolla jolloin pohjoismaiden ministerineuvoston tiedotustoimistoon tehtiin ratsia

ruotsalainen eduskuntaryhmä on huolestunut siitä että kansalaisaktiivisuus ja kansalaisjärjestöjen toimintamahdollisuudet venäjällä vaikeutuvat

jag tror inte att det att man syresätter havsbottnen kan vara en räddning för östersjöns miljö storskaligt

det är helt i enlighet med klassiska nationalekonomiska recept över hur man bäst överlever en recession

pidämme koko alueemme kannalta tärkeänä monipuolisen yhteiskunnallisen keskustelun ja vuoropuhelun käymistä sekä omissa maissamme että myös maidemme välillä

svenska riksdagsgruppen stöder aktiviteter inom den nordliga dimensionen samarbete för att rädda östersjöns miljö och för att öka tryggheten vid befintliga och uttjänta kärnkraftsreaktorer

mutta laaja valinnaisuus ei ole tärkeää perusopetuksen alakouluvaiheessa

äidinkieli molemmat kotimaiset kielet matematiikka ja luonnontieteelliset aineet kuuluvat luonnollisesti pakollisiin aineisiin

arvoisa puhemies